uudistus on kuitenkin tehtävä koko tarkastelualueen kuntien ja kuntalaisten eikä vain yhden kunnan etujen pohjalta ja aina mieluiten vapaaehtoisuuden pohjalta

huovista

tämä on ihan ansiokas mietintö ja itse asiassa lakiesityskin on ihan kohtuullinen

jokainen teatterissa käynyt taitaa tietää että olen kohtuullisen innokkaasti puolustanut kolmikantaisen menettelyn siunauksellisuutta suomelle ja teen sitä kyllä jatkossakin vaikka aina välillä täällä toki törmää juuri siihen mitä edustaja mustajärvi tässä kuvaili kaikennäköistä kankeutta kun pitää yhteensovittaa vähän erilaisia näkemyksiä

kyllä sen jälkeen kun ovat syntyneet ne ongelmat meillä on se että sitä tarvitaan rahaakin mutta sitä rahaa tarvittaisiin paljon vähemmän jos se homma voitaisiin hoitaa ajoissa

en ole vuodesta on tekstin olleen käyttäminä jo kuivua säädellään

kuntarakenneuudistuksen oikeutus perustuu kuntien talouden vahvistamiseen kuntien ja kuntalaisten palvelujen saatavuuden turvaamiseen ja kuntalaisten aitojen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen

oho

minulla on kyllä sellainen kokemus että aika usein ne urakoitsijat tahtoisivat luovuttaa jopa etuajassa niitä rakennuksia sen takia ettei tarvitsisi rakennusaikaisia korkoja maksaa että tässä on puolensa

olette hoitanut omaa tehtäväänne siinä määrin erinomaisesti ihan täysin hallitus ja oppositiorajoista välittämättä että oletan että teillä saattaa olla edellytyksiä viedä näitäkin asioita eteenpäin koska siihen on ehdotonta tarvetta

vasemmisto vaati jo hallitusneuvotteluissa kuntaremonttia jonka lähtökohtana on hallinnon selkiyttäminen sekä peruspalvelujen ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien turvaaminen

en voi mitään sille että mieleeni tulee väistämättä hieman tästä poikkeava asia eli alueellisten sosiaalivakuutustoimikuntien lakkauttaminen

viitisen vuotta sittenhän sitä puolusteltiin erityisesti sillä että saadaan yhtenäisiä ja tasavertaisia päätöksiä eri puolilla valtakuntaa

teemmekö me sen niin että leikkaamme ihmisiltä joista osa meistä kyllä pystyy aivan varmasti selviytymään niistä leikkauksista mutta sitten osa ei pysty

edustaja kalli on varmasti aivan oikeassa siinä että puolueitten sekä itseymmärrys että myöskin ymmärrys vähän vaihtelee sen mukaan ollaanko oppositiossa vai hallituksessa

voi olla että saatiinkin sen jälkeen kun niitä alettiin tehdä pelkästään helsingissä mutta niitä alettiin saada kahden vuoden odotuksen jälkeen kun niitä aikaisemmin oli sentään saatu merkittävästi nopeammin

vai teemmekö me sen sillä tavalla että ne uudistukset jotka sen kasvun pysäyttävät eivät kohdistu niihin ihmisiin vaan kohdistuvat niihin lääkkeisiin ja niitten käyttöön itseensä siten että kaikki hyötyvät

kansaa vaan toisinaan tuppaa ihmetyttämään se että asiat vaan jatkuvat ennallaan puhujat vaan vaihtavat paikkaa ja puheitaan

jotta varmuus varmasti varmistuisi niin todettakoon nyt että en puhunut nyt käsittelyssä olevista ed

vasemmistoliitto on hallitusohjelmaneuvotteluista lähtien ollut sitä mieltä että sote uudistuksen on edettävä tasavertaisena kuntauudistuksen kanssa

jos pystymme käyttämään yhtä tehokkaita mutta halvempia rinnakkaistuontilääkkeitä niin myöskin korvaustasot alenevat kun ne korvaukset maksetaan halvemmista lääkkeistä

filatovin ynnä muuta

lakialoitteista vaan puhuin verotuksesta yleisesti

näissä esityksissä ei todellakaan ole sellaisia veroesityksiä joita tuntisin tarvetta vastustaa edellisessä puheenvuorossani

tai jos pystymme hoitamaan ihmisiä ja järkeistämään lääkkeitten käyttöä niin että niitä lääkkeitä tarvitsee käyttää vähemmän tai että pystytään käyttämään halvempia lääkkeitä niin myöskin sillä tavalla saavutetaan säästöjä

mutta todellakaan tässä esityksessä eivät kaikki osat ole pelkkää tekniikkaa

keskustelu on päättynyt

valitettavasti lähes kolmevuotisen poliittisen prosessin tuloksena kytkennästä on tullut tuen sijasta taakka kummallekin välttämättömälle uudistukselle

jos komission edustaja olisi ollut täällä parvella nyt kuuntelemassa niin hänelle olisi saattanut kenties herätä epäilys siitä että suomessa todellakin vallitsee kilpailutilanne näitten eri yhtiöitten välillä eikä pelkästään sen vuoksi että niiden pelit kuten täällä on todistettu tai vastaan väitetty ovat kovin samanlaisia tai eivät ole vaan ihan pelkästään tästä asetelmasta joka täällä on vallinnut

ensin tämän seitsemäs asian kuin myös nostoyritys vax ja sille että valtion valiokuntaan

veteraanien rahat ovat yksi esimerkki ja pelastushelikopterit vaikka niitten autuaaksitekevyydestä en ihan vakuuttunut olekaan ovat toinen

arvoisa puhemies

sotea ei olisi pitänyt yrittää käyttää pakottavan kuntauudistuksen kenkälusikkana

urho kekkonen sanoi aikoinaan yöpakkashallituksen nimityspuheestaan että se oli huonoin puhe minkä hän on ikinä pitänyt eikä asiassa auta yhtään että se on muiden kirjoittama

itseäni liikuttavat erityisesti kaksi ei teknistä asiaa joista toisesta on täällä jo aika paljon keskusteltu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan rahojen lisäyksestä

edustaja soini vasemmistoliitto hyväksyi tämän perustuslain muutoksen kokonaisuutena

ministeri guzenina richardson äskeinen puheenvuoronne oli ehkä paras jonka olette ikinä pitänyt vaikka se onkin koko hallituksen kirjoittama

minä pidän edelleen tarpeettomana sitä mutta kannatan tätä sen vuoksi että siellä on muun muassa kansalaisaloite ja kaikkea muuta olennaista

tilanne on sikäli paradoksi että orpon työryhmän hallintoratkaisujen jälkeen vastuukuntamallin ja kotikuntamaakunta mallin suurin ero on niiden nimissä

taisin viime kaudella sanoa että riippumatta siitä missä kohtaa tätä hallitusoppositio asetelmaa olen yritän kuitenkin pysyä nyt pääpiirteissään totuudessa ja näistä somlan rahoista on todettava että tässä politiikka näytti voimansa valtiovarainministeriön virkamiehiä vastaan

kun ed

arvoisa puhemies

puheenne osoitti vakuuttavasti mikä on se hallituksen yhteinen tahto joka tarvitaan turvaamaan jokaiselle suomalaiselle hyvä ja arvokas vanhuus ja sen edellyttämä hoiva ja hoito

kehotan nyt kuitenkin edustaja vehviläistä keskustelemaan vaikkapa valiokunnan puheenjohtajan kanssa siitä missä vaiheessa mahtoi olla tässä mainitsemassanne vaiheessa tämä asiantuntijoitten kuuleminen

ahde siihen viittasi että jos nämä pelien tuotot eivät olisi käytettävissä niihin tarkoituksiin mihin ne nyt menevät niin olisi kohtuullinen tarve huomattaviin veronkorotuksiin

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta ja sen käyttämät asiantuntijat antoivat viime keväänä vähintäänkin peitellysti ymmärtää että vastuukuntamallista on säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä

niin varmasti olisikin mutta myöskin komission suhtautumisen kannalta olisi hyvä huolehtia siitä että näitten yhtiöitten etenkään raha automaattiyhdistyksen tuottoja ei käytetä sellaisiin tehtäviin jotka oikeasti pitäisi rahoittaa verotuksella kerättävillä budjettivaroilla

se lopetettiin ja sitä jatkettiin sen jälkeen kun sitten muutamat valiokunnan jäsenet pari viikkoa tämän jälkeen keksivät että olisi hyvä kuulla lisää

viimeistään nyt pitäisi olla selvää ettei vanhuspalvelulaissa ole kysymys vain mitoituksen desimaaleista eikä vain kotihoidon turvaamisesta tai vain omaishoidon tuesta

kuten tässä vastalauseessakin todetaan eläkerahastot ovat niin merkittävä asia että niitten sijoittaminen on tehtävä turvaavasti

varmasti hallituspuolueitten edustajilla ei ollut mitään sitä vastaan ei myöskään mitään sitä vastaan että asia lähetettiin talousvaliokunnan lausunnolle

meillä ei ole varaa päästää kunta ja etenkin sote uudistusta ajautumaan yli vaalien ja alkamaan taas kerran alusta

tämä on asia jossa kaikki mahdollinen tieto pitää olla saatavilla ja toivon mukaan myöskin mahdollisimman hyvin ymmärrettävissä ihan kaikki

tässä tilanteessa hallituksen tulee vakavasti harkita olisiko viisainta luopua vastuukunnista ja siirtyä äänivaltaleikkurittomiin vastuukuntayhtymiin

nythän viime aikoina rahikselle on entistä enemmän siirretty budjetista tehtäviä jotka kuuluisivat julkisen vallan tässä tapauksessa valtion omaan tuotantoon

kuten ed

mustajärvi täällä totesi niin yhden kerran täällä on lakia tässä parin viimeisen eduskuntakauden aikana muutettu siten että vakuutusyhtiöille annettiin oikeus lisätä riskipitoisten eli osake ja rahastosijoitusten suhteellista osuutta

mutta kuten täällä edustaja mustajärvikin totesi ja itsekin debattipuheenvuorossani totesin niin kyllä tähän ongelmaan pitää kuitenkin saada muu ratkaisu kuin pelkästään se että osoitetaan rahoja tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen

se jakaa palveluita ja siihen käytettäviä voimavaroja uudella tavalla

pelkästä julkisuudesta on perustellustikin voinut syntyä käsitys että koko lain ainoa sisältö on henkilöstömitoitus

on todellakin syytä huolehtia siitä että tämä sanoisiko julkisen palvelutuotannon ja toisaalta sitten esimerkiksi raha automaattiyhdistyksen tukemien yhdistysten työnjako tehtäisiin niin selväksi että ainakaan siltä osin ei syntyisi sellaisia epäilyksiä jotka saattaisivat uhata tätä komissionkin hyväksymää suomalaisten pelien monopoliasemaa

se ei johtanut menetyksiin vaikka vaara oli sinänsä olemassa

toki kyse voi olla aidosta tietämättömyydestäkin kuinka moni tässä salissa lehterit mukaan lukien tiesi ennen äskeistä ministerin puhetta mitä laissa oikeasti on tarkoitus säätää

silloin kuusi vuotta sitten kun tämä murheellinen päätös alueellisten valituslautakuntien lakkauttamisesta tehtiin vanhasen ykköshallituksen aikana siirrettiin alueilta ihan hyvästä käsittelystä täysin kestämättömiin perusteisiin vedoten päätösvalta yhteen ainoaan elimeen eli sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja samalla pidennettiin valitusajat ihmisten perusetuuksista siis perusturvasta tehtävistä valituksista elimelle jolla ei ollut voimavaroja käsitellä niitä riittävän nopeasti ja niin päädyttiin lähes kahden vuoden valitusaikoihin

menetykset onnistuttiin torjumaan muuttamalla näitä vakavaraisuussäännöksiä joilla estettiin se että yhtiöt olisivat joutuneet myymään osakkeitaan

viimeistään nyt kun sekä pykälät että perustelut ovat luettavissa voi havaita selkeästi että kyse ei ollut pelkästään mitoituksista

samalla poistuvat myös turhat rakennehimmelit sekä kestävän kuntarakenneuudistuksen pahimmat esteet ja sote uudistus toteutuu sellaisena kuin vasemmistoliitto on sitä hallitusneuvotteluista alkaen esittänyt

kyse on paljon laajemmasta asiasta

kolmannekseen

sanoitte että ei tässä ole kysymys mistään ohituskaistasta erikoismaksuluokasta koska kunta määrittää ne palvelut mitä niillä seteleillä saa käyttää

mutta joka tapauksessa on selvää että sitäkin keskustelua mikä on toisaalta riskin ja toisaalta tuottovaatimusten tai tuotto odotusten suhde eläkerahastojen osalta pitäisi käydä tässä salissa

kyllä nyt kuitenkin edustaja turusen huoli taksisynnytysten lisääntymisestä päivystysasetuksen muutoksen myötä mutta alkoholia touko savua saa on aika lailla liioiteltu

tämä ei tuo paratiisia vanhuksille maan päälle mutta se tuo mahdollisuuden järjestää ne palvelut joita vanhukset tarvitsevat paremmin kuin tähän saakka on tapahtunut sekä yhteisö että yksilötasolla

laissa tullaan säätämään että kunnan on järjestettävä yhdessä ikääntyvän henkilön kanssa hänen palvelutarpeensa kartoitus

arvoisa puhemies

no mitä valinnanvapautta se sitten on

valtaosasta aluesairaaloita on synnytykset lopetettu sen vuoksi että siellä nyt ei vain yksinkertaisesti ole niitä anestesiologeja saatavissa ja muutama aluesairaala saattaa tulla lisää mutta esimerkiksi pohjois savossa iisalmen ja varkauden aluesairaaloitten synnytysten lopettaminen on tuonut ehkä noin joka toinen vuosi yhden synnytyksen takseihin niin ettei niistä taksikuskeista nyt kätilöitä tarvitse tehdä

minulla on vähän semmoinen tunne että eläkevakuutusmatematiikka näyttää niin vaikealta että sen paremmin valiokunnassa kuin täällä salissakaan ei oikein synny keskustelua siitä mitä me haluamme

keskeistä on se että kun vanhuksille lain mukaan jatkossa tehdään palvelutarpeen arviointi laaditaan palvelusuunnitelma ne toimenpiteet jotka sinne palvelusuunnitelmaan on kirjattu myöskin käytännössä toteutetaan

jokaisen joka valittaa tai jokaisen ulkopuolisenkin pitäisi ymmärtää että kun ihminen valittaa työttömyysturvastaan tai pienimmistä eläkkeistä tai ylipäätään vähimmäisturvasta niin jos hän kokee kärsineensä vääryyttä haluaa valittaa siitä ja joutuu odottamaan päätöstä lähes kaksi vuotta niin kyllä se on sellainen asia että se pitää saada kuntoon sanoivat valtiovarainministeriön virkamiehet mitä tahansa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä että näin syntyvä oikeus suunnitelmaan kirjattuihin palveluihin kirjataan erittäin vahvana myös lain pykäliin

tämän oikeuden toteutuminen mittaa koko vanhuspalvelulain onnistumista merkittävästi paremmin kuin esimerkiksi pelkkä henkilöstömitoitus ten toteutuminen

sekin tosiasia on kuitenkin muistettava että jos eläkerahastojen sijoitusten tuotot jäävät alle talouden kasvun niin silloin niitten rahastojen arvo käytännössä laskee ja sekään ei ole tarkoituksenmukaista

tällä mitataan tämän lain todellinen toimivuus

tietenkin hyvä on hallita tämmöinen auttamisvalmius koska kyllä siellä taksissa voi tapahtua kaikenlaista muutakin positiivista tai negatiivista kuin pelkästään synnytyksiä

jos niitä ei toteuteta niin tämä lakikaan ei toimi

on huolehdittava että palvelutarpeen arvioinnit tehdään kattavasti palvelusuunnitelmat vastaavat aidosti ikääntyvien hyvän elämän turvaamisen tarpeeseen ja osaavia vanhushoitajia on riittävästi huolehtimassa palvelusuunnitelmien toteutumisesta

nyt sitten kun viime vuonnahan täällä on yhteisesti todettu että eihän tämä näin voi jatkua kun on osoitettu näitä tilapäisiä määrärahoja jotka nyt viime vuonna vähenivät ja uhkasivat tässä nyt hävitä kokonaan mutta jotka nyt palautetaan ja vielä lisätäänkin sillä saadaan pidettyä tämä tilanne ennallaan mutta aivan kuten edustaja mustajärvi totesi suomalainen työttömyysturva ja ylipäätäänkin sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi pystyä saattamaan sellaiseen tilaan että nämä valitukset merkittävästi vähenisivät että se olisi sellainen että sitä edes sen säätäjät ymmärtäisivät puhumattakaan niistä jotka sitä sitten joutuvat käytännössä toteuttamaan ja käyttämään

nimittäin laki näistä rahastojen sijoitusten tuottojen turvaavuusasioista on itse asiassa täällä eduskunnassa ja se on nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja tulee ihan lähiviikkoina tänne saliin jolloin oikeastaan siinä yhteydessä tämä kanta on nyt mahdollista muodostaa

parhaan kuulemani puheenvuoron siinä keskustelussa on käyttänyt työkseen vanhuksia hoitanut kuopiolaisrouva joka vaalipaneelissa kysyi eikö suomessa todellakaan enää pystytä pitämään vanhuksista huolta ilman että siitä säädetään erillinen laki

vai pitäisikö edelleen uskoa siihen että parasta jättää nyt näin vaikeat asiat eläkeyhtiöitten viisaitten hoidettaviksi

valitettavasti näyttää ettei aina pystytä

kiitos puhemies

edustaja sasin sinänsä looginen ja johdonmukainen perustelu on sillä tavalla mielenkiintoista että kun muistelee eräitä muita tapahtumia täällä muun muassa kuuluisia sote perustuslakiongelmia niin näistä ihmisten peruspalveluista ja niitten perustuslainmukaisuudesta suhteessa nyt sitten kunnalliseen itsehallintoon kyllä vaadittiin oikein topakasti perustuslakivaliokunnan lausuntoja ja jopa kävi niin että palvelut eivät muodostuneetkaan ratkaiseviksi siinä kysymyksessä vaan kysymys kunnallisesta itsehallinnosta

en minä sitä ed

on kohtuullista että eläkevakuutustoiminnassa kun kysymys on kuitenkin periaatteessa viranomaistoiminnasta niin kauan kuin eu katsoo että eläkevakuutuksiin ei tarvitse soveltaa vakuutusdirektiiviä ei tarvitse myöskään maksaa yhtä suuria palkkoja kuin puhtaasti bisnesperiaatteella toimiville tavallisten vakuutusyhtiöitten toimitusjohtajille jos nyt heillekään

lain kirjaukset tulevat yhdessä budjettiriihessä sovitun vastuuttomien vanhuskuntien giljotiinin kanssa pitämään huolen siitä että sanktioton vastuuttomuus tältä osin tulee päättymään

aika huolestunut olin pari viikkoa sitten kun näin professori heikki niskakankaan kommentit kuinka verotusta pitäisi muokata

historiankirjoitukset sitten kertovat mitä oikeasti tapahtui mutta olennaisinta on se että nyt työttömille tulee se korotus jonka he olisivat ansainneet jo kauan kauan sitten jo vanhasen hallitusten aikana ja itse asiassa jo sitä ennenkin

hänen keskeinen lähtökohtansa ajattelussa oli että riskistä ei pidä palkita vaan verotus ei saisi ottaa huomioon sitä jos riskiä on enemmän se kannustettavuus syntyisi verotuksen kautta

yhtä selvää on että hoitajien riittävyys ratkaistaan kuntien valtuustoissa ei budjettiriihessä tai täysistunnoissa

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelmaan kirjattua kuntarakenneuudistusta

ajattelin puhua paikaltani mutta kuultuani ed

arvoisa puhemies

jos näin toimitaan oletan että ne pääomat joita yksityisellä sektorilla on hajautuvat vielä enemmän pörssiin jossa voidaan todella hajauttaa tai kiinteistöihin joissa riskiä on tavanomaista vähemmän

sitäkin katsantoa vasten siitä mitä edustaja uotila tässä äsken sanoi tulee kyllä mieleen että ehkä tämäkin nyt olisi ansainnut tämän erinomaisen perustuslakivaliokuntamme käsittelyn

minusta tämän lakiesityksen sisältö käsittely ja siitä laadittu mietintökin osoittavat että suomalaisessa opintotukijärjestelmässä on edelleen parantamisen varaa

kyse on arvovalinnasta ja niin heikko ei ole yksikään kunta ettei se halutessaan pystyisi turvaamaan ja priorisoimaan vanhuksilleen inhimillistä hoivaa ja hoitoa